täällä kiinnitettiin useammankin edustajan toimesta huomiota tähän nuorten yhteiskuntatakuun rakentamistyöhön jossa pelisäännöt valmistetaan nyt ensi kevättä kohti tultaessa

arviomme on että ehdotus vaikuttaisi myönteisesti kuluttajien valinnanmahdollisuuksiin ja tavarantoimittajien mahdollisuuksiin saada tuotteitansa kaupan valikoimiin tasapuolisesti ja kohtuullisin ehdoin

ehdotuksella voitaisiin puuttua menettelytapoihin joilla yritys pyrkii haittaamaan kilpailijoiden toimintaa sulkemaan kilpailijat ulos markkinoilta tai keräämään kohtuuttomia ja kovia voittoja asemansa turvin

tätä asiaa ei ole unohdettu

ehdotus ei siis johtaisi mihinkään pakko ostoon eikä kaupan olisi pakko valikoimiinsa ottaa tuotteita joita kuluttajat yksinkertaisesti eivät halua ostaa

totta kai kun edustaja pelkonen puhui tästä samasta asiasta mutta myös siitä että pitää kannustimien lisäksi olla semmoista positiivista tuuppaamista sen eteen että nuoret ymmärtävät lähteä koulutukseen ja työhön niin varmaan niitä pelisääntöjä tässä mietitään osana tätä kokonaisuutta

ehdotus ei vaikuttaisi päivittäistavarakaupan rakenteeseen eikä estäisi suurempia kaupparyhmiä kilpailemasta ja kasvamasta omilla ansioillaan

koska alan niin sanotut herrasmiessäännöt eivät ole toimineet käytännössä olemme siis päättäneet esittää tätä säädöstä jonka avulla kilpailu ja kuluttajavirasto voisi puuttua suurempien kaupparyhmien keskusliikkeiden väärinkäytöksiin näissä yksittäistapauksissa

ja totta kai sen kuntakokeilun täytyy ensisijaisesti palvella sellaisia ihmisiä jotka ovat vaikeasti työllistettäviä pitkään työttömänä olleita jotka vaativat useampia palveluja yhtä aikaa sen te toimiston kunnan ja sosiaalitoimen palveluja

nämä kriteerit valmistuvat nyt keväällä ja keväällä valitaan ne kuntayhteistyöryppäät jotka tähän kokeiluun pääsevät mukaan

me uskomme myös että tällä lakiehdotuksella on tämmöinen ennakoiva ennakolta ehkäisevä vaikutus näitten kauppaliikkeitten toimintaan

tämän selvityksen arviointiin palataan sitten näiden arvioiden ja selvitysten valmistumisen jälkeen ja on hyvin tärkeää tässä arvoketjussa että myös sitä alkutuottajien ja teollisuuden välistä suhdetta punnitaan ja arvioidaan

sitten työurista

olennaista on kuitenkin sanoa se että on hyvä että työmarkkinajärjestöt ja valtiovallan kolmikanta hyvällä yhteistyöllä tähän teemaan pureutuvat ja on toivottavaa että kehysriiheen mennessä olisi jo myös konkreettisia asioita

mutta nämä meidän toimenpiteemme kuitenkin ovat johtaneet siihen että me olemme kyenneet työttömyyttä taittamaan ja minä oletan että mennään nyt vuosi kaksi niin kyllä me saamme tähän laskua

ja nyt tämän rakenneohjelman sisällähän on paljon toimenpiteitä joissa me yritämme puuttua ja tuemme vaikeimmin työllis tettävien asiaa

siellä on paljon toimia jotka edesauttavat näitten yritysten kansainvälistymistä ja selviytymistä ja sen vuoksi se oli tärkeä toimenpide

se on erittäin tärkeä uudistus näitten väliinputoajien kannalta katsottuna ja nimenomaan sinne tulee monipuolinen sisältö joka tarttuu juuri niihin mahdollisuuksiin joista täällä puhuttiin niin että minä en ymmärrä miksi tätä halutaan vastustaa kun se on merkittävimpiä uudistuksia jotta nuoret eivät tipu väliin että he saavat sen koulutuspaikan ja heitä tuetaan tässä elämän alussa

arvoisa puhemies

meillä on pitkäaikaistyöttömyyttä koskeva kuntakokeilu joka kattaa yli puolet pitkäaikaistyöttömistä ja siinähän keskeinen vastuu ei yksin on myöskin kunnilla muiden toimijoiden kanssa ja sitä valtio erityisesti rahoittaa

sama pätee tietysti tähän nuorten yhteiskuntatakuuseen jossa myös kunnilla on tärkeä rooli nuorten työllistämisen ja koulutusmahdollisuuksien avaamiseksi

tämä kokonaisuus tulee vastaan nimenomaan vaikeimmin työllistettäviä ihmisiä ja siellä kuntien merkitys tulee olemaan keskeinen ei niin että kaikki kustannukset sysätään kunnille vaan valtio rahoittaa monelta osin näitä toimenpiteitä

arvoisa puhemies

talousvaliokunnan puheenjohtaja ei nyt ole paikalla mutta rohkenen kuitenkin lausua sen että talousvaliokunta on ollut yksimielinen tästä esityksestä ja korostaa sitä että nyt luodaan lainsäädännöllinen perusta finpro oyn perustamiselle ja tämmöinen oikeudellinen perusta

samalla tämä toimija tulee sitten vähän samalle viivalle kuin meillä on vastaavia on finnveraa ja on teknologian tutkimuskeskusta ja teollisuussijoitusta ja niin poispäin tähän perheeseen täysin valtion omistamana ja julkisyhteisöllisiä palveluja tarjoavana toimijana jonka kokoaminen on ollut tarpeen mutta myös se että tämmöinen maksullinen konsultointitoiminta on tästä siirretty pois mikä on tietysti ihan järkevää ja soveliasta

se mihin halusin vain kiinnittää huomiota tässä sinänsä hyvässä esityksessä on se että tämän pitäisi tietysti palvella pääomien saantia suomeen meidän viennin edistämistä matkailun edistämistä mutta ennen kaikkea pk yrityksien avustamista yhden luukun oven avauksella kansainvälistymisellä

meillä on erittäin paljon pk yrityksiä keskikokoisia kasvuhakuisia yrityksiä joilta puuttuu se loikka jonka nimi on kansainvälistyminen ja näillä toimenpiteillä joita tämäkin nyt tarjoaa meidän täytyisi kovasti edistää juuri tällaisia hankkeita

kaikki nämä yritystuethan on nyt tarkoitus läpivalaista katsoa mitkä niistä tulevaisuudessa ovat tehokkaita miten niitä voidaan kehittää ja alueellinen kuljetustuki on tämän harkinnan piirissä joten siis sen jatko on tässä mielessä riippuvainen siitä mitä tehdään ylimalkaan yritystuille tulevaisuudessa

se taso ei ole laskenut mutta kun käyttäjämäärät ovat lisääntyneet niin tästä syystä jouduttiin tekemään se päätös että itse kuljetustuen tasoa sellaisenaan lasketaan jotta kaikki jotka täyttävät kriteerit saavat kuljetustukea ja siitä tässä päätöksessä on nyt kysymys

edustaja louhela puhui tärkeästä asiasta

kuitenkin kuntouttava työ työharjoittelu työelämään valmentava toiminta on tärkeätä pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille palaamisen kannalta

toisaalta olemme siis tämän palkattoman työn suhteen tekemässä piakkoin tulee tämmöinen selvitys esityksiä millä pelisäännöillä työelämässä näiltä osin pelataan tai toimitaan

yhdyn siihen näkemykseen että myös yritysten mukanaolo siis yksityisen sektorin mukanaolo näissä talkoissa on aivan välttämätöntä jotta me siinä onnistumme

palkkatukea halutaankin painottaa nimenomaan avoimelle ja yksityiselle sektorille koska sen työllistävä vaikutus on aina ollut parempi kuin muutoin

edustaja kari puhui sosiaalisen yritystoiminnan tulevaisuudesta

sosiaalisen yritystoiminnan vaikuttavuutta koskeva selvitys on parasta aikaa menossa ja sen pohjalta sitten tehdään arviota miten sitä lainsäädäntöä olisi hyvä kehittää

sen vaikuttavuus ei ole ollut ehkä niin hyvä kuin odotimme mutta meillä on myös paljon sosiaalisen yritystoiminnan yrityksiä jotka ovat tehneet työnsä hyvin

koordinaatio äkillisten tai isompien rakennemuutosten kohdalla josta edustaja wallinheimo puhui on tärkeä asia niin että ei synny sellaista tilannetta että sattuisikin samalle alueelle tai paikkakunnalle tulemaan useita vakavia irtisanomis tai suuria rakennemuutostilanteita

toisaalta yhteiskunnan täytyy olla parempi melkein kuin yksityisen sektorin siinä ennakoivassa toimessa ja siinä miten näitten ihmisten asema turvataan

kyllä meillä se on se isoin haaste kun sitä kysytään

olen asettanut työelämän strategia työryhmän jonka tehtävänä on määritellä meidän työelämän isot tulevaisuuden tavoitteet yhteiset tavoitteet näkemys

tästä seuraa semmoinen mittavampi toimenpideohjelma työelämää koskien ja tästä seuraa myöskin tekesille tehtävä joka liittyy työorganisaatioitten kehittämiseen ja työterveyslaitos on saanut tehtävän käynnistää nimenomaan ihmisjohtamistaitojen kehittämiseen liittyviä hankkeita jolloin johtaminen tulee tärkeäksi osaksi työhyvinvointia ja tuottavuutta

arvoisa puhemies

kysymys on erittäin tärkeä ja liittyy metsäteollisuuden isoon murrokseen tässä kansainvälisessä kilpailussa ja osittain myös kapasiteetin alasajoon

upm myllykosken tehtaan alasajo sattuu vielä alueelle ja paikkakunnalle missä on ollut aikaisemminkin isoja murheita voikkaan tehtaan alasajon kaikki muistamme

työhyvinvointi sen kehittäminen ja tuottavuuden nostaminen voidaan yhdistää toisiaan tukevaksi strategiaksi fiksusti tehtynä ja me molempia tarvitsemme

tähän tietysti liittyy se että sinä päivänä kun tämä tieto tuli hallituksenkin tietoon reagoitiin välittömästi monellakin asialla

ensinnäkin todettiin että tämä alue on äkillisten rakennemuutosten aluetta jo aikaisemmilla päätöksillä ja sen mukaan meillä on joitain välineitä huolehtia siitä että ihmiset jotka siellä työpaikkansa menettävät voisivat saada niitä muutosturva työllisyys ja koulutuspoliittisia palveluja joita nämä ihmiset ilman muuta tarvitsevat koska se tehdas ei enää pystyyn takaisin nouse

näihin toimenpiteisiin on ryhdytty nyt välittömästi ja näihin toimiin myös on varattu määrärahoja niin että jokainen työtön saa näitä palveluja jotka ovat heille välttämättömiä

tiedän että upmn ja asianomaisten henkilöstöryhmien kesken keskustellaan myöskin siitä voidaanko tätä irtisanomisaikaa joka siellä sopimuksiin pohjautuen on myös pidentää koska tämä tulee aika äkkiä vuodenvaihteesta pitäisi olla kaikki selvänä ja jotta ihmiset voivat koulutusta ja työtä hakea niin tarvittaisiin varmaan pehmoisempia tapoja ja muutosturvaa sen suhteen

että muutosturvan kehittämistä tarvitaan ja siihen varmaan myöskin hallitusohjelmassa nyt kohtia on

mutta näitä välineitä joita meillä nyt on käytetään täysimääräisesti tässä kouvolan alueella olevan myllykosken tehtaan työntekijöitten hyväksi

tämä on erittäin tärkeä asia tässä ajassa jolloin ihmiset kokevat että yt neuvottelut ovat aika muodollisia siihen nähden mikä niitten perimmäinen tarkoitus on ollut

tällaisia vaihtoehtoja sen totaalisen irtisanomisen tilalla pitäisi käyttää ja totta kai meidän pitäisi yt neuvotteluja käydä ja ainakin sen lainsäädännön henki palauttaa niin että meillä olisi aitoja neuvotteluja että ihmiset kokevat että niillä on merkitystä kun niihin neuvotteluihin mennään eikä se ole etukäteen määrätty

tämä talouden epävarmuus joka koko euroopassa ja maailmassa on tietysti heijastelee maahan joka on hyvin paljon viennistä riippuvainen

kun tähän samaan aikaan sitten liittyy se että meidän kasvun kivijalat ovat isossa murroksessa tämmöisessä rakenteellisessa muutoksessa joka ei ole pelkästään suhdanteisiin liittyvää niin tämä meidän haasteemme on tätä kautta moninkertainen meidän pärjäämisemme kannalta mihin tietysti täytyy tässä tarttua

kiitän lämpimästi erittäin asiantuntevasta ja rakentavasta tämän lain lainsäädännön merkitystä korostavasta keskustelusta näin illan tunteina

seutukuntien näkökulmasta eräät alueet ovat meidän tuoreimpien arvioittemme mukaan myös tulevan työn näkökulmasta hyvin erilaisessa asemassa

näitä valopilkkuja on aika vähän mitä tulee maakuntiin mutta näitä vaikeita alueita ovat sanomattakin salo raasepori turunmaan alue löytyy niitä muualtakin ja kaikki nämä isot rakennemuutoksen ongelma alueet

halusin tuossa esittelyssä korostaa sitä että koko tätä arvoketjua on syytä mennä lävitse myös sen alkutuotannon ja teollisuuden välistä suhdetta ja tästä on nyt hiljakkoin tulossa kilpailu ja kuluttajaviraston uusi selvitys

sitten täytyy samaan hengenvetoon sanoa että nämä äkilliset muutoksethan näkyvät julkisuudessa paljon ja hyvä että näkyvät mutta tosiasia on se että meillä on tämmöinen hiipivä rakennemuutos suurempaa

sanon tämän sen takia että tämä ensimmäinen selvitys joka heiltä tuli koskien sitten teollisuuden ja kaupan välistä suhdetta osittain vauhditti myöskin tämän lainsäädännön aikaansaamista jota nyt tällä käsitellään

tämä muutos on tietysti välttämätöntä ja sen muutoksen tärkein väline on se että ihmisillä on osaamista siirtyä työstä ja ammatista toiseen eikä työstä työttömyyteen joka meidän riskimme on

pitkässä juoksussa jos tähän saadaan jotakin muutosta kyllä sillä myöskin on kuluttajahintoihin vaikutuksia

arvostan ministeri rehnin näkemystä siitä että kun tässä yritetään nyt aikaansaada työmarkkinajärjestöjen kesken ja hallituksen myötävaikutuksella meidän kannaltamme tärkeätä ratkaisua niin ei myöskään työnantajapuoli ideologisista syistä lähde panemaan tässä suhteessa kapuloita rattaisiin vaan nähtäisiin tämä kansallinen etu näitten omien pyrkimysten yli

on totta että meillä on kansainvälisesti isoja toimijoita mutta k ja s ketju ostavat kuitenkin pääosin kotimaisilta toimittajilta tai kv toimijoiden suomen tytäryhtiöiltä tai suomessa toimivilta maahantuojilta eli tämä tarjonta muodostuu helposti tässä mielessä kansainväliseksi

minulla oli tilaisuus neljä vuotta istua siellä paikoissa missä arvostamani ministerit nyt istuvat ja silloin harva se viikko oppositiossa esitettiin tämmöistä miljardiluokan kasvurahastoa lääkkeeksi vähän yhteen ja toiseen talouden ongelmaan

no jokainen meistä ymmärtää että eihän semmoinen ollut mahdollista eikä se näy nyt tässä budjetissakaan vaan viime hallituskauden kasvurahastoja nyt pääomitetaan mikä on varmaan se oikea tie

sekin on totta tässä arvoketjussa arvonlisäyksessä että kaupan osuus on tässä vuosien mittaan kasvanut muiden tässä ketjussa olevien toimijoiden kustannuksella ja tähänkin seikkaan on syytä tässä jatkotyössä kiinnittää huomiota

ja se huoli mikä tässä kaiken kaikkiaan on

on tärkeätä että tässä tehdään huolellista käsittelyä eduskunnassa ja kun tämä lainsäädäntö niin toivon saataisiin nyt voimaan niin totta kai myös sen vaikuttavuutta pitää arvioida

haluan vain korostaa sitä sen ohella että me varmistamme peruskoulun jälkeen nuorille toisen asteen koulutuksen paikan se nivelkohta saadaan paremmaksi

siellä on kymppiluokkaa etsivää nuorisotyötä työpajatoimintaa

sitä että tuottajahintoja alennettaisiin tämän esityksen kustannuksella tai ikään kuin pelossa en pidä oikeana perusteena myöskään

mutta on ymmärrettävää että kauppaketjut eivät tästä esityksestä hirveästi tykkää ja niillä on oikeus näkemyksensä tuoda esille ja niissä näkemyksissä on varmaan jotakin mikä kannattaa sitten täälläkin läpikäydä

heidät pitää saada sieltä koulutuksen piiriin ja osa näistä nuorista on sellaisia joiden elämä ei ala enää siitä koulutuksesta vaan tarvitaan paljon ennen sitä näitä elämänhallinnan taitoja itseluottamuksen kasvattamiseen liittyviä valmiuksia jotta he pääsevät sen koulutuspolun päähän

kilpailuvirastohan suhtautui siinä alkuvaiheessa tähän esitykseen sillä tavalla miten minä sanoisin varovaisesti ja tavallaan niitä heidän huoliaan jotka liittyvät tämän lain yksityiskohtiin ja viimeistelyyn on muutettu

heidän toinen huolensahan liittyi resursointiin

en nyt kuluta aikaa tämän enempää

ja arvostan kovasti teidän töiden paneutumista tähän tämä keskustelu on päättynyt

täällä kävi jo ilmi että tähän kylkeen rakennetaan nuorten aikuisten osaamisohjelma

puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään sillä tytön ollut tosi tasokasta ja metsätalousvaliokunnan on yhtä vuolaus to a

siksi että kaikki selvitykset osoittavat että jos sinä vain peruskoulun varassa ponnistat työelämään niin sinulla on pääsy sinne vaikeaa ja sinun henkilökohtainen työhistoriasi jää erittäin lyhyeksi

sitten rakenteellisen muutoksen isot asiat joihin nyt on valitettavan usein törmätty ja on tehty sitten mitä on pystytty

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuosilomalain kuukausipalkkaisia työntekijöitä ja virkamiehiä koskevaa lomapalkan laskentasääntöä tilanteessa jossa henkilön työaika tai vastaava palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden aikana

lisäksi tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi säännöstä työntekijöiden oikeudesta saada vuosilomansa tai sen osan siirretyksi vuosiloman aikaan sijoitetun työkyvyttömyysjakson vuoksi

meillä on iso haaste nimenomaan tarttua välittömästi sekä siihen että muutosturvatoimet käynnistyvät että siihen että korvaavaa työtä voitaisiin sitten näillä alueilla järjestää

suomen on saatettava siis nämä direktiivin asettamat vaatimukset osaksi kansallista lainsäädäntöä ja viime kädessä valtion vahingonkorvausvastuun uhalla

tuomioistuin on ratkaisussaan katsonut osa aikatyötä koskevan puitesopimuksen vastaiseksi sellaiset kansalliset säädökset jotka johtavat siihen että kokoaikaisena työntekijänä ansaittu loma joudutaan työajan muuttuessa osa aikaiseksi pitämään osa aikaisena tai osa aikatyön palkalla

meidän täytyy panostaa vielä enempi kuin ehkä nyt olemme tehneet nimenomaan näitten ihmisten kotouttamiseen jonka ydin on kielitaito koulutus ja työ

näin ollen se että työaika muuttuu ja erityisesti vähenee siirryttäessä kokoaikaisesta osa aikatyöhön ei saa vähentää kokoaikaisena ansaitun vuosilomaoikeuden ja loman ajalta maksettavan palkan määrää

on tehty monenlaisia toimia mutta tulevaisuuden haaste on niin suuri jos me haluamme tämän juurevasti hoitaa että näillä määrärahoilla me emme tule tulevaisuudessa pärjäämään

ehkä nyt näitä asioita halusin tässä yhteydessä korostaa siltä osin mitkä ovat nyt työ ja elinkeinoministeriössä omalla vastuualueellani

tämän muutoksen jälkeen kaikki työntekijät olisivat palkkausmuodosta riippumatta keskenään samassa asemassa lomapalkan määräytyessä ansaintavuosien työajan ja palkan mukaan